nythän talvivaarassa on sillä siinä hallin koneellkeskuksen otantalevansa käynyt ilmi että siellä ei tunnettu kaikkia prosesseja arvioitiin väärin asioita

entinen ministeri pekkarinen muistaa varmaan aivan hyvin tämän asian aika tarkkaankin kun eu esitti sellaisen suosituksen että sähköntuottajat eivät saisi omistaa sähköverkkoa

mielestäni tämä asia on todella perusteellisen selvittämisen arvoinen

se on iso asia siinä on paljon rahaa kiinni mutta siinä olisi erinomaisia mahdollisuuksia lisätä suomen kansalaisten omistusmahdollisuuksia suomalaisiin yrityksiin

minä pidän tätä erittäin positiivisena aloitteena teiltä keskustapuolueen taholta

tätä todella kannattaa ryhtyä selvittämään ja olisi mielenkiintoista jos joko puheenjohtaja sipilä taikka edustaja pekkarinen hieman valottaisi vielä tätä teidän ajatteluanne tässä asiassa koska siinä on niin suurista rahoista kysymys että ei ole ihan yksinkertaista niitä kerätä

pulliainen toi täällä erittäin hyvin esille sen että tässä ilmastokeskustelussa ja globaalissa ympäristöhaasteessa on jäänyt todella lapsipuolen asemaan alkuperäisluonnon suojelu suomessa

minä odotan todella toimenpiteitä mitä tämä hallitus aikoo tehdä alkuperäisluonnon suojelemiseksi

viime vuonna eduskunta kävi erityisen keskustelun itämeren suojelusta ja me edellytimme eduskunta edellytti että hallitus tuo tänne selonteon tänä vuonna

sitä ei ole tuotu

me kuitenkin tarvitsemme välttämättä pikaisesti kotimaisia toimenpiteitä

maatalouden ympäristötuet eivät tuota mitään hyötyä ympäristölle miljoonia markkoja menee sinne jopa sata miljoonaa markkaa anteeksi euroja niin

koska nämä toimenpiteet alkavat vaikuttaa ja milloin hallitus tuo todella merkittäviä toimia kotimaisen alkuperäisluonnon suojelemiseksi

niin kuin täällä on kuultu kaikki ovat yksimielisiä siitä että sotilaallista ratkaisuahan tähän kriisiin ja afganistanin sotaan ei ole

äänestyksen tulos luetaan

huomioikaa muun muassa vanhat metsät etelä ja keski suomessa itämeri ja lopettakaa tämä vouhotus näistä pohjois suomen vapaasti virtaavista vesistöistä

arvoisa rouva puhemies

sihteeri luki

nyt kun ministeri stubb kävi näitä keskusteluja muiden kollegojensa kanssa tässä viime päivinä niin olisi mielenkiintoista kuulla millä tavalla tämä neuvotteluprosessi nyt sitten on tarkoitus hoitaa koska on maltillisten taliban voimien ja muiden kanssa aloitettava neuvottelut

tässä kysyn vain lyhyesti että nyt kun tätä nato keskustelua käydään siinä tahtoo jäädä vähän varjoon se erittäin keskeinen alue joka todetaan hyvin täällä selonteossa eli se mikä tulee olemaan euroopan unionin rooli tässä turvallisuuspolitiikassa

se tilannehan on vaikeutumassa monin tavoin koska esimerkiksi pakistanin puolella nyt näyttää olevan niin että on annettu periksi näille fundamentaalimuslimeille ja annettu jopa iso alue heidän käyttöönsä sharia lain pohjalta jnp

te pääministeri kävitte juuri presidentti hollanden kanssa keskustelua ymmärtääkseni myöskin turvallisuuspolitiikasta ja täällähän todetaan hyvin selkeästi että pitää vahvistaa tätä euroopan unionin yhteistä valmiutta ja puolustusta ja täällä mainitaan myöskin että yhteistyössä naton kanssa euroopan unionin yhteistyötä

onko siitä jonkunlainen aikataulu tai käsitys

minä maria lohela vakuutan että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan

kun olen seurannut tätä sisäistä brittikeskustelua nyt tämän brexit kansanäänestyksen jälkeen niin olen todennut ettei ole mitenkään kirkossa kuulutettu se että tämä brexit tapahtuu

siellä on monia syitä miksi tämä voi vielä muuttua

ensinnäkin parlamentissa on suuri enemmistö joka vastustaa brexitiä kansakunta jakautuisi kahteen osaan ja myöskin puolueet ovat aivan sekaisin

tämä keskustelu eu armeijasta hieman harhauttaa

tiedustelin sitä tärkeätä asiaa että jos käy niin että espanja romahtaisi nyt näiden parin kuukauden aikana jotka tässä vielä ovat sinne heinäkuun alkuun niin mitenkä tässä asiassa meneteltäisiin ja riittäisivätkö ministerin käsityksen mukaan rahkeet tämän tilanteen hoitamiseen

seuratkaa nyt miten se keskustelu siellä tapahtuu

ei eurooppaan tulisi missään olosuhteissa kahta armeijaa naton joukot ja sitten taas eu joukot

on todella arvokasta ja hienoa että tämä kansalaisaloite on täällä nyt käsittelyssä siitäkin syystä niin kuin olemme viime vuosina havainneet että turkisala ei ole ottanut etsikkoaikaansa kunnolla vaarin

tämä on erittäin tärkeä täsmennys tähän keskusteluun

tässä on ollut harhautunutta käsitystä tästä asiasta

meillä täytyy suomessa myöskin aloittaa pohdinta siitä mikä on meidän vastauksemme nyt sitten tähän junckerin ajatukseen miten me ideoimme tätä kenties muiden kanssa muiden liittoutumattomien kanssa ruotsin ja niin poispäin mikä on meidän vastauksemme siihen

jatkuvasti tulee julkisuuteen tietoja siitä kuinka tarhoilla on purtuja sokeita hermoheikkoja isoilla haavoilla olevia eläimiä ja vaikka tähän on kiinnitetty julkisuudessa huomiota niin se ei ole kuitenkaan johtanut sellaisiin parannuksiin että nämä olisivat poistuneet

tämän vuoksi ja kun arvelen että tämä aloite ei sellaisenaan tule hyväksytyksi se on ilmeisen realistinen arvio katsoisin että vähintä mitä voidaan tehdä on se että eduskunta nyt tämän aloitteen pohjalta tekee sellaisia ratkaisuja joilla näille eläimille tulee arvokkaan elämisen edellytykset

jag ber riksdagens fru talman inta talmannens plats och börja utöva sin befattning

totean täällä että en ole vouhotuksesta puhunut suinkaan maatalouden tukien osalta vaan pohjois suomen vesistöjen suojelun osalta vuotoskollajaounasjoki ja siinä tämä vouhotus saisi loppua

onko hallituksella eun kautta jonkunlainen näkemys siitä tuleeko ukraina kääntymään eun ja imfn puoleen jotta tämä talvella uhkaava katastrofi voitaisiin välttää

mitä tulee näihin maatalouden tukiin ympäristön kannalta niin jos kerran näitä tukia ei voida käyttää ja ne ovat riittäviä silloin olisi jonkun verran pitänyt ainakin käyttää muita varoja sitten näitten suojakaistojen aikaansaamiseen ja näitten valumien pienentämiseen

nimittäin el leivät kaasutoimitukset juokse se merkitsee sitä että siellä alkaa kuolla ihmisiä kylmään muutamien viikkojen jälkeen

silloin täytyy jos eivät tietyt keinot riitä ottaa käyttöön muita keinoja

miksi eduskunnan edellyttämää itämeri selontekoa ei tuotu sinä vuonna tänne jolloin eduskunta sitä edellytti ja vielä edusti kaunisto vastus puhua

me olemme tässäkin keskustelussa puhuneet paljon eun itämeri strategiasta

se tarkoittaa sitä että sitä ei pidä unohtaa vaan silloin kun tehdään näitä ison luokan ratkaisuja euroopan unionin pitää olla yhteisöllinen ja harjoittaa yhteistä kauppapolitiikkaa ja yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa niin pitkälle kuin mahdollista

eilen oli eduskunnan kansainvälisten asiain foorumi jossa käsiteltiin itämeri asiaa ja esitin että tänään pitäisi olla pöydällä tänään julkistettava eun strategia täällä meidän tutustumista varten

me käsittelemme nyt tätä itämeri kysymystä täällä ilman että meillä on tiedossa tätä strategiaa tai ainakaan minä en ole nähnyt sitä missään yhteydessä ja tämä on valtava valtava puute kun itämeri strategia on kuitenkin keskeinen eun työkalu tässä tulevaisuudessa

siinä juuri halusinkin evästää hallitusta että täytyy olla tarkkana siinä mitkä asiat kuuluvat tavallaan yhteisöllisyyden piiriin ja mitkä ovat bilateraalisia

herra puhemies

täällä on muutamissa puheenvuoroissa puhuttu vesivoimasta ja todettu täällä virallisissakin puheenvuoroissa että vesivoimaa voidaan rakentaa jo rakennetuissa vesistöissä

ne ovat äärettömän välttämättömiä ja tärkeitä myöskin mutta on tärkeätä juuri pitää huoli siitä että tiedetään missä nämä rajat kulkevat ja että tämä kokonaisuus on selvä

kysyn pääministeriltä

se tarkoittaa esimerkiksi sitä että kollajan allas voitaisiin rakentaa koska siellä on jo alapuolisessa vesistössä voimalaitoksia

mutta onko nyt organisaatio teillä ministeriöissä ja hallintokunnissa sitä varten että alkaa tapahtua kentällä ja maastossa ja toimiiko tämä pitääkö tehdä joitain uusia organisatorisia järjestelyjä onko teillä ministeriöissä kaikki asiat kunnossa

joka ikinen täällä on venäjän ystävä ja toivomme venäjälle kaikkea hyvää ja parasta että se modernisoituisi että siitä tulisi normaali kauppapoliittinen kumppani mitä se tällä hetkellä ei ole koska siellä on tiettyjä puutteita

olen ollut pohjoismaiden neuvostossa siinä vaiheessa jolloin siellä ei voinut puhua sanaakaan ulkopolitiikkaa puolustuspolitiikasta puhumattakaan

puolustuksen kustannukset ovat karanneet kaikilta mailta käsistä

siksi puolustusvoimien yhteistoimintaa ja yhteensopivuutta on kehitettävä kaikilla tahoilla

eussa olemme toki poliittisesti ulko ja turvallisuuspoliittisesti liittoutuneita mutta euroopan unioni ei ole pystynyt kehittämään sellaista turvallisuuspolitiikkaa taikka puolustuspolitiikkaa joka antaisi maille riittävää turvaa

siksi tämä on hajautunut alueellisiksi järjestelyiksi pohjoismaihin northern groupiin weimarin liittoon ja sillä tavalla

käsittelimme viime eduskunnassa ulkoasiainvaliokunnassa hyvin perusteellisesti tätä perustuslain muuttamista ja tutkimme erityisesti sen ulkopoliittisia ulottuvuuksia erityisesti sitä tilannetta jossa mahdollisesti syntyisi tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä ristiriita joka sitten johtaisi siihen että kiistakysymys alistettaisiin eduskunnalle

olipa lyhyitä puheenvuoroja mutta yritetään pärjätä

herra puhemies

kansalaisten enemmistö sillä alueella ei hyväksy kollajan rakentamista

tulimme selkeästi siihen tulokseen että tällainen tilanne tulee olemaan varmasti äärimmäisen harvinainen äärimmäisen harvinainen ja ihan poikkeuksellisessa tilanteessa näin voisi käydä sillä on hyvin uskottavaa että kumpikaan osapuoli ei halua tuoda asiaa eduskunnan ratkaistavaksi

ja vaikka teollisuuden voima ja pohjolan voima ja kaikki nämä voimayhtiöt ovat käyttäneet kaikki voimansa ja illallis ja lounasrahoja siihen että saataisiin paikkakuntalaiset taipumaan niin sekään ei ole vielä auttanut

mitä sitten tulee tähän koko koskiensuojeluun ja koskiensuojelulakiin täällä puhutaan paljon siitä että ydinvoima on tällainen omantunnon kysymys ja eettinen kysymys

totesimme myöskin että tämä korostaa erityisesti utvan merkitystä jossa siis presidentti ja valtioneuvosto hiovat yhteisiä käsityksiään ulkopoliittisista kysymyksistä

ettekö ymmärrä sitä että monille meistä tämä koskiensuojelu on eettinen ja omantunnon kysymys

mutta käsittelimme myöskin muulta näkökannalta eduskunnan asemaa

viittaan tässä perustuslakivaliokunnan mietintöön jossa on otsikko eduskunnan harjoittama parlamentaarinen valvonta ulko ja turvallisuuspolitiikassa

täällä jo tuli käsitellyksikin tämä asian journalistinen puoli näitten viimeaikaisten tapahtumien johdosta joten en siihen enää puutu koska itsekin siitä käytin puheenvuoron

yleisradio on äärettömän arvokas kansallinen instituutio ja kronikka ja kulttuurilaitos ja meillä poliitikoilla on todella yleisradion suhteen tehtävää

hyvät edustajat kiinnitän nyt teidän huomiotanne siihen että todellakin varsinkin nyt eu kaudella ministerithän ovat käyneet aivan säännönmukaisesti kaikissa valiokunnissa joita asiat ovat koskeneet euroopan unionissa antamassa raporttinsa myöskin ennen menoaan näihin eun kokouksiin mutta myöskin sitten palatessaan sieltä myöskin siinä yhteydessä antaneet raportin siitä mitä siellä kokouksessa on tapahtunut

meillä on tehtävä puolustaa yleisradion riippumattomuutta ja taloudellisia edellytyksiä

muun muassa ulkomailla on käyty keskustelua esimerkiksi bbcssä siitä millä tavalla tätä toimintaa pitäisi rahoittaa ja on aina tultu siihen tulokseen että sitä ei pidä rahoittaa verorahoilla koska jos rahoitetaan verorahoilla se johtaa siihen että poliitikot pääsevät näpelöimään ja määräilemään ja kertomaan että teillä on ollut niin huonoa ohjelmaa viime aikoina meidän kannaltamme että emme me voi antaa nyt budjetissa niin paljon varoja teille

uskallan väittää kun tunnen jonkun verran tätä kansainvälistäkin kenttää että tuskin missään parlamentissa on näin perusteellista ja hyvää menetelmää jolla eduskunta seuraa ulkopoliittisia päätöksiä

jos ei verorahoilla mitä en itse kannata missään tapauksessa että verorahoilla maksettaisiin niin silloin on nämä erilaiset lupamaksujärjestelmät jotka ovat siis tässä mielessä täysin oikeutettuja

tämä on erittäin tärkeätä että tähän on nyt kiinnitetty huomiota sillä jos katsotaan ja verrataan sitä tietoa jota saamme valtioneuvoston harjoittamasta ulkopolitiikasta vaikka se usein on täsmälleen samaa kuin presidentin niin me saamme kuitenkin hyvin vähän tietoa eduskuntaan presidentin suoraan harjoittamasta ulkopolitiikasta eli hänen tapaamisistaan esimerkiksi poliittisten johtajien kanssa maailmalla taikka muita sellaisia tärkeitä seikkoja jotka liittyvät presidentin ulkopolitiikan harjoittamiseen

no miksi tällä hetkellä pitää debatoida hirveästi tästä asiasta kun tulee puoli miljoonaa uutta maksajaa joista suuri osa en sano suurin osa vaan suuri osa on sellaisia jotka ovat väistäneet tämän velvollisuuden

ja kyllä tämä on semmoinen kansallinen velvollisuus että tässä pitää kyllä lähteä siitä että kaikkien talouksien on tähän kansalliseen kulttuuritoimintaan panostettava

nyt tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä todetaan että valtioneuvoston on kuitenkin syytä jatkossa tehostaa oma aloitteista selvitysten antamista ottaen erityisesti huomioon eduskunnan korostunut rooli ulko ja turvallisuuspolitiikassa

totta kai yleisradiossa on noudatettava taloudellista järkevää taloudenpitoa ja se on aivan selvä asia

pienenä vinkkinä näkisin vielä että yleisradio voisi keskittyä vielä enemmän näihin kansallisesti tärkeisiin ohjelmamuotoihin koska meillä tulee televisiosta kyllä aivan riittävästi tätä amerikkalaista poliisisarjahömppää

tällä eduskunnan korostuneella ja vahvistuneella roolilla viitataan juuri siihen mistä mainitsin aikaisemmin eli toisin sanoen siihen jos eduskunta sattuisi joutumaan siihen vaaankielitilanteen ratkaisemiseen jossa presidentti ja valtioneuvosto ovat ajautuneet eri linjoille

sitten tässä on hyvin tärkeä seikka myöskin se että tässä ei tule suoraa yhteyttä siihen että presidentti tulisi kertomaan toimistaan eduskuntaan

sitähän ei ole tapahtunut tähän asti eikä sitä tule tapahtumaan jatkossakaan vaan tämän velvoituksen siitä että presidentin ulkopoliittiset toimet tulevat eduskunnan tietoon on tapahduttava valtioneuvoston eli ministerien välityksellä

tässähän on ollut todella rehellisesti sanottuna aikamoisia puutteita koska esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan ja presidentin tapaamisia on ollut ehkä pari kolme kertaa vuodessa ja nekin ovat olleet sanoisinko sellaisia että niissä ei ole hirveän syvällisesti menty ulkopoliittisiin kysymyksiin vaan on ollut verraten toisen tyyppisiä tapaamisia eikä oikeastaan koskaan niin että akuutissa tilanteessa olisi presidentin ja ulkoasiainvaliokunnan välillä käyty joku tällainen keskustelu

eli tämä on seikka jota tässä keskustelussa ei ole vielä käsitelty mutta joka on erittäin tärkeä näkökohta nimenomaan eduskunnan kannalta

no sitten muutama muu kommentti tähän vielä

ja kun seuraa tätä keskustelua minkälainen presidentti suomelle valitaan niin melkein tuntuu siltä että suomelle valittaisiin kiinan keisari eikä suinkaan tämän uuden perustuslain mukaista presidenttiä

katsotaan nyt miltä kannalta tahansa tätä uutta perustuslakia niin kyllähän sen henki on se että valtioneuvoston ja eduskunnan asema korostuu ja presidentin asema tulee vähäisemmäksi

tämä ei suinkaan tarkoita sitä etteikö presidentillä olisi hyvinkin merkittävä vaikutusvalta vielä ulkopoliittisissa kysymyksissä ja erityisesti niissä asioissa jotka ovat eun ulkopuolisia ulkopoliittisia kysymyksiä joskin niitä on oikeastaan olemattomasti koska eun uusi ulko ja turvallisuuspolitiikka itse asiassa kattaa myöskin eun venäjä suhteet ja kiinan suhteet ja kaikki muutkin suhteet

arvoisa herra puhemies

tähän autoveroasiaan haluan puuttua sillä tavalla että on aivan järjetöntä että poistettaisiin autovero mutta ei tehtäisi mitään muuta

tämä ei ole aivan yksiselitteinen ja ilman probleemeja oleva alue josta tässä puhutaan kun sanotaan että eun ulkopuolinen ulkopolitiikka kuuluu sitten tasavallan presidentille

on erittäin perusteltua se että poistetaan vain hidastetulla aikataululla autovero ja siirretään se kuluttamisen verottamiseen

herra puhemies

tämä tarkoittaa vain sitä että heidän on hyvässä yhteistyössä kaikilta osin ei pelkästään eun puitteissa vaan ulkopolitiikkaa kaikilta osin harjoitettava utvassa suomen linjausten hiomista yhdeksi ulkopolitiikaksi

tämä keskustelu alkaa mennä harhapoluille koska ongelmanahan tässä on se miten ratkaistaan pattitilanne silloin kun presidentti ja valtioneuvosto ovat erimielisiä

mutta sellainen ehdotus että poistetaan autovero tuosta vain on täysin populistinen ja täysin turha ja täysin mahdoton

mutta siirretään sitä kulutukseen sitä minäkin kannatan niin että vuosi vuodelta kerätään sitä kun autoa käytetään muun muassa polttoaineen hinnassa ja niin edelleen

se että perustuslaissa on tämä mahdollisuus eduskunnan antaa lausuntonsa ja ottaa kantaa jo ennakolta niissä harvinaisissa tapauksissa joissa tämä tulisi kysymykseen torjuu sitä ongelmaa

viimeisenä kohtana totean että kyllä tasavallan presidentti tulee olemaan jatkossakin merkittävä kansakunnan linjanvetäjä ja arvojohtaja

joissakin tapauksissa valiokunnat käsittelevät asiaa ja sitten se tulee suureen saliin ja erilaisia muotoja voidaan kehittää mutta eihän tämä nyt tässä ole kaikkein tärkein asia

se on ehkä eräs osoitus siitä että jos presidentti on motivoitunut tekemään jotain tällaista arvopuolen asiaa taikka ympäristökysymystä tai siihen viittaavaa niin silloin presidentillä on erittäin suuria mahdollisuuksia käyttää tätä asemaansa hyväksi